seuraavaksi otetaan käsittelyyn

reijo hongiston ehdotus ja elsi kataisen ehdotus ovat saman sisältöiset joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

rantanen ja turvasi näyttäytyvät emme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

tervosen tekemistä varten ja pääluokan yksityiskohta

timo kalli on anne kalmarin kannattamana ehdottanut että käsittelyn pohjaksi otetaan lakialoitteeseen kaksikymmentä kautta kaksituhattayksitoista

seuraavaksi sitä lapaluoto kaksikymmentäkolme ylöskeskustuomaan tänne pidetyssä täysistunnossa todettu päättyneeksi tekemistä varten ryhdytään rauhanyhdistys kokosi

keskustelu on

keskustelu emusta

eduskunta katsoo esityksen olevan suomen kansallisen edun vastainen eikä hyväksy suomen osallistumista kreikan toiseen tukipakettiin sekä toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta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

saldo hylätään

kreikka sai ensimmäiset hätälainat vuonna kaksituhattakymmenen kun euro alueella käynnistettiin sopimusten vastainen velkavastuiden jakaminen varto

suomea ja muutetaan pala palalta kohti yhä suurempia

rapua myös kanavan edustaja sarkolan ehdotuksen korjaa

alko

ja satayhdeksäntoista yli kaksikymmentäseitsemän tyyni ja yhdeksää usa neljäkymmentäneljä eduskunta on hyväksynyt mietin että asia on lausumaehdotuksesta

eduskunta edellyttää että hallitus teettää puolueettoman arvion ervvn evmn ja euroopan keskuspankin suomelle aiheuttamista maakohtaisista talousriskeistä ja taloudellisten sitoumusten kokonaisvaikutuksista

lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta

hallituksen puheet ovat ristiriitaisia lupausten ja käytännön osalta unohtiko pääministeri että yhtä aikaa ei voi leikata jo

lakiehdotus hylätään

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

toisen käsittelyn estellä päivystyksen ensimmäinen nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

pääministeri katainen on vakuuttanut eduskunnassa että on absoluuttinen fakta ettei ratkaisuun vaikutettu poliittisesti

me emme suostu tinkimään perheiden

risto suhonen arto koemme

pääväristyksen toisena syynä on pääministeri kataisen sekä ministerien urpilainen tuomio ja malliin häkämies olisi koostunut virkkunen koskinen kuustosen autolla tai seminaarinmäki viinistä henriksson uutinen eriksasson esitellään valtioneuvoston jäsenten selvitykset sidonnaisuuksistaan

hallitus ei suostu kannustamaan taloutta kasvuun ja antoi seitsemänkymmentä

eli finanssipolitiikan valvontaa varten kaikissa jäsenmaissa täytyy olla riippumaton virasto joka arvioi hallituksen antamien tietojen luotettavuutta

ovatko parhaillaan käynnissä neuvottelut portugalin avustuspäätöksestä

alla mustamäki arvoisa puhemies

selonteko hylätään

kunnat odottavat hallitukselta

esteen pudotuksen viisi plus ja mustajärvi on osa puhemies kannat

ded rationality vähämäki yhdistetään viedä mut jurva suoristanut laitoston rastas selonteko hyväksyttäneen hyväksy tätä lakiehdotus hylätään

muutosehdotukset tehdään aikaisempien pääluokkien käytön mukaisesti

kokonaisvastuiden selvittäminen eduskunnalle on hallituksen suunnalta ollut varsin hapuilevaa mikä on vaikeuttanut kansanedustajien työtä heikentänyt demokraattista

samoin menetellään päivällistyksen eli ennen asian osalta hyväksytään hyväksi

ylistarossa varapuhemies

teiden varteen nauhalle ja muut mäntylä yhdistetään liedon ohella forssaan laatusuhde

keskustelu

pyydän tekemään tästä muutosehdotukset

alanko

sataseitsemäntoista jaa ääntä kaksikymmentäkahdeksan ei antaa viisi tyhjää poissa neljäkymmentäyhdeksän eduskunta kansanäänestyksen hyväksytystä ei lopuksi voittaneesta valiokunnan ehdotus ja ajatustyö on usein ehdotusta vastaan

vuosi potkaista kuusikymmentäkolme oli kuitenkin merkittävä suomen kansanvaltaiselle kehitykselle

jyrki kataisen hallituksen ohjelman mukaan puolustusvoimauudistus valmistellaan parlamentaariselta pohjalta ja se käsitellään osana eduskunnalle annettavaan laaja alaiseen turvallisuuskäsitteeseen perustuvaa turvallisuus ja puolustuspoliittista

ainoa käsittelyyn estela barnes usa tuoden osia valtion osto tiedonanto turparah rahoitusvakausvälineen lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta

anneli seitsemällä puolella miljardilla

anteeks ylitti

aitaus mekanismit mekanismien rooli on vaarassa muuttua rahoitusrahastoiksi joiden kautta ohjataan vastikkeettomia rahaeriä

eu asioiden valtiosihteeri kare halonen valtioneuvoston kanslian ehdottamana suurlähettiläs rene nyberg ulkoasiainministeriön ehdottamana tutkimusprofessori monica tennberg ja professori tarja väyrynen suomen akatemian ehdottamina professori ilkka liikanen suomen yliopistot unifi ryn ehdottamana ja professori laura kolbe ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön ehdottamana

jos

joka nyt katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta äänestää jaa jos ei voittaa on edustaja soinin ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle

miten muka

eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä asia mutta odotettua kiertuetta kun kierroksen ei voittaa on lakiehdotukset hylätty

hallitusryhmien keskenään ristiriitaiset näkemykset vaikeuttavat til

eduskunta katsoo kataisen hallituksen kasvattavan suomen riskejä euroalueen kriisinhoidossa ja toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

eduskunta hyväksyy ensimmäiset esittelyssä selataan tuotetun lakiehdotuksen on kierroksen toinen käsittely on päättynyt uusia loppukirin

ystä kettunen voimistelee syötti yksitoista

risto uotille armoton voimien tiedotuksen halukkaasti yhdeksän modo kaksi risto kalliorinne aro

suomi joutuu alistumaan yhteisvastuisiin velkakirjoihin eli

arvon herra puhemies vie esityksen numero kolme

allasvoimistelu ja siksi

tervo nesteen

eduskunta pysyä samassa kysytty tekemässä päätöksessä tuusa lakiehdotuksen hylkäämisestä on kierroksen toinen käsittely on

käpylän sali hiljentymään edustaa pietari jääskeläisen

a miesten osuus on

tarkastusvaliokunta on käsitellyt kaksi tärkeää valtiontalouden tarkastusviraston kertomusta

ainoa käsittelyyn ystävänpäiväristuksen tuoneen asian nyt tehdään päätös timo soinin ynnä muuta

velkaantumista ei kataisen hallitus ole saanut juuri päinvastoin

eduskunta hyväksyy viidennen kuudennen yhdeksännen kolmannentoista neljäntoista viidentoista pykälän voimaantulosäännöksen johtuva usein ja nimikkeen miten emu

lääkitys on varteen ristillä veristuksen toinen asia kuin myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

juha sipilä mauri pekkarisen kannattamana

edustaja kaukaa

mika savola eila tiainen johanna karimäki

ismo seuraava täysistuntoon tiistaina neljäs maaliskuuta kaksituhattaneljätoista kello neljätoista

käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

perheet ovat erilaisia niillä on erilaisia tarpeita varhaiskasvatuksen

oliko tällä kannatusta

pyytäisin keskittymään käsillä olevaan aiheeseen